ehkä yksi seikka vielä minkä haluan tässä nostaa esiin on se että monella iäkkäällä ja vanhenevalla veteraanilla voi olla henkisiä traumoja jotka iän karttuessa vain pahenevat kun sodan kauhut palaavat uniin

merentutkimuslaitos on nyt hyvin toimiva yksi yksikkö ja tällä esityksellä merentutkimus hajautettaisiin suomen ympäristökeskukseen ja ilmatieteen laitokseen

valiokuntakuulemisissa tuli ilmi että suomessa ei ole sellaisia syviä geologisia muodostumia syviä onkaloita joihin hiilidioksidia voisi varastoida pysyvästi vaan se sieltä vapautuisi ajan kanssa

haluaisin että ministeri selvittäisi meille miksi tämä esitys on alun perin lähtenyt valmisteluun mitkä ne syyt ovat ja haetaanko tällä säästöjä ja tehostamista

valiokunta kuitenkin uskoo siihen että tiede ja teknologia voi kehittyä ja siksi on hyvä että tutkimusmahdollisuus sallitaan ja painotetaan myös sitä että lakia voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa jos teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia

onko tässä valtion tuottavuusohjelma takana

toki hiilidioksidin talteenotossa on muitakin vaihtoehtoja esimerkiksi tämä suomalaisen tutkija nurmian kehittämä karbonointimenetelmä jossa syntyykin kiinteää karbonaattia maasälpäprosessissa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tosin haasteena tässäkin on se että karbonaattia syntyisi valtavan paljon eikä sille välttämättä olisi käyttökohdetta

liikunnan edistäminen politiikassa pitääkin muistaa kaikilla sektoreilla

kun käsittelimme eduskunnassa vanhuspalvelulakia palautteessa nousi runsaasti esille se ettei ikäihmisille suunnattua liikuntaa oltu tarpeeksi huomioitu

huomattavasti keskeisempää on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä kulutusta ylipäänsä vähentää ja lisätä energiatehokkuutta

arvoisa puhemies

vakuussopimus ei ole julkinen osapuolena olevien kreikkalaisten pankkien vaatimuksesta

ojala niemelä on esittänyt mielenkiintoisen ajatuksen siitä että ennalta ehkäisevässä mielessä suuhygienistin toiminta olisi kelakor vauksen piirissä

aloitteen mukaan jopa kuolemantapauksia aiheuttaneiden rattijuoppojen rangaistukset jäävät usein pienemmiksi kuin esimerkiksi talousrikollisten

täytyy huomata myös sekin seikka että mikäli joskus löytyy hyvä ja tehokas taloudellisesti kannattava keino ottaa talteen ja varastoida hiilidioksidia niin käytettäessä biopohjaisia polttoaineita tässä olisi mahdollisuus poistaa hiilidioksiidi ja hyvyydestä

vihreän ryhmän kanta on että kaikki minkä voi julkistaa pitää julkistaa

mutta kuten tässä keskustelussa on käynyt ilmi tässä mennään sille rajapinnalle kuinka paljon tuetaan julkista ja sitten taas toisaalta yksityistä hoitoa

arvoisa puhemies

viime kaudella eduskunnassa tämä liikeaikalain käsittely oli pitkä prosessi ja juuri niitä kipupisteitä mitä selonteossakin nostetaan silloin jo pohdittiin

tiedonsaannissa on muistettava jatkuva parantaminen

espoossa on hyvä sovellus jonka voisi muuallekin levittää

itse näen että olisi erittäin tärkeää tukea nimenomaan ennalta ehkäisevässä näkökulmassa vaikka näitä hampaiden kuntotarkastuksia ja hammaskiven poistoa sillä hampaiden huono kunto vaikuttaa muutenkin yleiskuntoon ja jopa sydänsairauksiin

rangaistusten pituutta on syytä tarkastella erityisesti rikosten ennalta ehkäisemisen näkökulmasta

vihreän eduskuntaryhmän mielestä eduskunnan tiedonsaanti on parantunut ja kannatamme yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtymistä

mielestäni on erittäin perusteltua että näinkin isosta arkeen vaikuttavasta asiasta kuin kauppojen aukiolo on tehty selonteko josta huomaamme mitä muutostarpeita on

hyvä kaupunkisuunnittelu mahdollistaa arkiliikunnan kävelyn ja pyöräilyn

turvallinen ja kauniissa maisemissa kulkeva kevyen liikenteen väylästö houkuttelee liikkumaan

mutta ehkä tässä jonkin tyyppistä rajaustarkastelua olisi hyvä tehdä esimerkiksi rajata pois hampaiden valkaisut tai jotkin muut sellaiset toimenpiteet jotka eivät aivan suoraan liity terveyteen tai

yksi on tietysti tämä työntekijöiden työn ja perhe elämän yhteensovittaminen

toivon aloitteelle perusteellista käsittelyä eduskunnassa sekä laajaa avointa asiantuntijakuulemista

mielestäni selontekoaineisto antaa kyllä hyvin perusteluja sille että pienyrittäjien mahdollisuus vapaapäivään ei toteudu tarkoitetulla tavalla

alkoholin ongelmakäyttöä on ehkäistävä muillakin poliittisilla päätöksillä kuten kieltämällä alkoholin mielikuvamainonta sekä nostamalla alkoholin verotusta

tämä on merkittävää siksikin kun kävely ja pyöräily tarjoavat huomattavia terveyshyötyjä vähentävät riskiä sairastua diabetekseen sekä hengitys ja verenkiertoelimistön sairauksiin

päättynyt poimiessa ostoedut pysyvät

päihdetyölle on turvattava riittävä rahoitus kunnissa sillä monesti on kysymys myös lapsen asemaa parantavasta ennalta ehkäisevästä työstä

täällä on paljon annettu kannatusta sille että kaikin keinoin on edistettävä vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia

kokoomusryhmältäkin löytyi halua ja kannatusta siihen että tarkastellaan lakia tältä osin

rattijuopumuksen vastainen työ on yksi keskeinen toimi alkoholihaittojen vähentämisessä

kuntien on otettava kaikki toimet käyttöön yksi on esimerkiksi harkinnanvarainen toimeentulotuki yksi seuratyön tukeminen ja toivoisin että ministeri arhinmäki myös edistäisi omassa työssään sellaisia malleja jotka on kunnissa todettu hyviksi

kustannukset sosiaali ja terveyssektorilla ovat suuret kuten myös työkyvyttömyydestä aiheutuvat kulut puhumattakaan siitä tuskasta mitä rattijuopon uhrit ja omaiset joutuvat kokemaan

heikkinen piti täällä erittäin asiantuntevan ja hyvän puheenvuoron

tämä kilpailutus sopii aika heikosti sosiaalipalveluihin koska toisinaan on käynyt niin että lasten tai vanhustenhoitajat vaihtuvat yhdessä yössä ja kyllä se varmasti aiheuttaa ihan suoranaisia traumoja

pitäisi päästä siitä että liiaksi painotetaan jatkuvaa liian tiuhaan tapahtuvaa kilpailutusta jossa hinnalla on niin suuri merkitys ja unohdetaan sitten hyvän hoidon jatkuvuus

toisinaanhan on erittäin vaikeaa edes selvittää mikä palveluntuottajista olisi parempi ja näitä palveluntuottajia on toisinaan ratkaistu myös arvalla kunnissa

sekin on keskeinen tärkeä kysymys lähiruuan suosiminen luomuruuan suosiminen

jos ei niin tiukkaan painotettaisi vain hintaa vaan katsottaisiin myös sitä ekologista kuljetusmatkaa ja muutenkin tuotannon ekologisuutta niin saisimme ruokapuolellakin terveellisempää ruokaa

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan kilpailutukseen liittyy niin paljon byrokratiaa että loppujen lopuksi se ei välttämättä tuo kunnille säästöjä vaan kustannuksia menee siihen että palvelutuottajat vaihtuvat liian tiuhaan

se tietää meille tavallisillekin ihmisille muutosta elämän käytänteisiin autoiluun kulutukseen energiankäyttöön asunnon lämpötilaan

tulevaisuusselonteko on hyvä tiekartta toimenpiteisiin mutta konkretiakin on todella keskeistä

yksi hyvä konkreettinen keino on ilmastolaki jossa linjataan vuotuiset prosentuaaliset päästövähennykset tehdään hiilibudjetointia

arvoisa puhemies

ensiksikin myrkytön arki pohjolassa tarkoittaa sitä että pohjoismaiden neuvostossa on vuosia tehty työtä sen eteen että ihmisten altistus arjessa kemikaaleille vähenisi kemikaaleille joita on muun muassa leluissa erilaisissa pakkauksissa ja kosmetiikassa

pääministerin ilmoituksessa oli selvästi askelia oikeaan suuntaan

mutta kyllä minua huolettaa se ottaako kreikka tai kreikan hallitus sellaista vastuuta tästä tilanteesta mikä heille kuuluisi

eli pidin kyllä siitä että pääministerin puheessa oli selvästi vahvempi ote ja vaatimus tähän suuntaan mutta ehkä olisi hyvä pohtia sitäkin vaihtoehtoa ettei kreikka enää olisi eurossa

muun muassa ftalaatit on todettu hormonitoimintaa ja lisääntymistä häiritseviksi ja on todella tärkeää varjella lapsia ja kaikkia kuluttajia näiltä kemikaaleilta

onkin edistetty sitä että pohjoismaat etunenässä toimisivat kemikalisoitumisen haittojen vähentämiseksi ja kieltäisivät ftalaattien käytön

haluaisin vähän tarkempaa analyysiä pääministeriltä siitä kuinka vahvalla pohjalla tällä hetkellä maamme kolmen an status on sillä sillä on merkitystä sen kannalta että saamme markkinoilta kuitenkin vielä edullisesti lainaa

huolihan kohdistuu tämän kehitysyhtiön osalta siihen ettei tavallaan tiedetä mitä se tekee kullekin yhtiölle

eduskunta ikään kuin antaisi myyntivaltuudet tässä toisessa lisätalousarviossa ja sen jälkeen emme enää tietäisi mitkä ne kehittämiskohteet ovat

suomen hallituksen tulisi tässä toimia nopeasti ja yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa edistää asiaa

eli jos kävisi niin ikävästi että statuksemme tipahtaisi niin vastuumme entisestään kasvaisivat ja kansantaloutemme kärsisi

arvoisa puhemies

emme tietäisi kenelle myydään mitä myydään mitä kaupalla tavoitellaan

itämeren suojelun kannalta ovatkin tärkeitä tehokkaat maatilakohtaiset täsmätoimet joista on hyviä kokemuksia varsinais suomen teho hankkeesta

tämä kauhistuttava rikollisuus ylittää rajoja pohjolassakin ja yhteistyötä tarvitaan

voisiko ajatella että teho hankkeesta jo saadut hyvät toimintamallit laajennettaisiin kaikkialle itämeren valuma alueen keskeisille alueille ja maakuntien te keskuksiin osoitettaisiin tätä varten hankerahat

juuri vihreiden ministereiden vaatimuksestahan tuli maakohtainen raportointi valtion pääomisteisten yhtiöiden velvollisuudeksi ja siitä tehtiin ohjeistukset

suomessakin tarvittaisiin poliisille yksikkö joka keskittyy nimenomaan ihmiskaupan rikollisuuden tutkintaan ja ihmiskaupan torjuntaan

oletteko nyt sitoutuneet hallituksessa päivittämään omistajaohjausosasto tarkentaisi tämän maakohtaisen raportoinnin ohjeistusta

arvoisa puhemies

talousarvioesitys on tehty haastavana aikana ja maailmantalouden kehitys on epävarmaa

uhrien suojelu on äärimmäisen keskeistä heidän itsensä kannalta mutta myös siksi että he voivat luottaa viranomaisiin ja että he voivat auttaa rikostutkinnassa jossa otetaan kiinni häikäilemättömät ihmiskauppaa harjoittavat rikolliset

elvytys puri ja taantumasta päästiin nousuun

arvoisa puhemies

talousvaliokunnan käsittelyssä nousi esille paljon seikkoja jotka vahvistivat sitä näkemystä että hanke ei ole suomen kokonaisedun mukainen ja niitä on koottu vastalauseeseen

valtion velkaantuminen huolettaa

velkainen julkinen sektori ei pysty tulevaisuudessa toteuttamaan tehokasta suhdannepolitiikkaa eikä selviytymään väestön ikääntymisen kustannuksista emmekä voi jättää velkataakkaa lastemme maksettavaksi

ja kun sähköntuotanto keskittyy muutamalle suuromistajalle niin se hankaloittaa varsinkin pienenergian verkkoon pääsyä

vihreä ryhmä kiirehtii myös vanhuspalvelulain uudistusta mutta ennen lain voimaantuloa on taattava kaikkien ikäihmisten hyvä ja laadukas hoiva sekä kuntoutus

arvoisa puhemies

vihreä eduskuntaryhmä tukee sovittujen sopeutustoimien toteuttamista etupainotteisesti

nopeasti työllistyville nuorille nuorisotakuu toimii hyvin

arvoisa puhemies

mutta kaikkein heikoimmassa asemassa olevat nuoret työllistyvät heikosti ja ovat vaarassa syrjäytyä ja näiden nuorten auttamiseksi meidän on toimittava

nuorten toiveena on yksi luukku jolla asioida sillä moni nuori turhautuu siitä että tapaa monta viranomaista joille on kerrottava samat tarinat

myös kunnallisverotuksen perusvähennyksen nosto ja työtulovähennyksen nosto auttavat kaikkein pienituloisimpia

toissa vuonna vihreä ryhmä esitti kymmenen kohdan paketin keinoista joilla voidaan vähentää kivihiilen kulutusta ja suosia kotimaisia uusiutuvia polttoaineita

kannatamme verotuksen tarkastelua ja ekologisen verotuksen jatkamista sekä ympäristölle haitallisten verotukien karsimista

esitimme metsähakkeen tukeen korjausta joka auttaisi ennen kaikkea nykyisen kaltaisissa oloissa jolloin päästöoikeuden hinta on alamaissa ja parantaisi metsähakkeen asemaa suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä vihreä ryhmä on valmis korottamaan myös suurituloisten verotusta ja lisäämään tulonsiirtoa pienituloisille

arvoisa puhemies

esitimme myös sitä että suomi toimisi aktiivisesti eussa eun päästökaupan korjaamiseksi jotta sitä kautta saataisiin vauhditettua uusiutuvan energiankäytön lisäämistä ja jarrutettua vastaavasti tuontipolttoaineiden käyttöä

arvoisa puhemies

onko tässä katsottu tulevaisuudenaloja siitä näkökulmasta että tehtäisiin yhteistyötä myös korkeakoulumaailman kanssa

pulmallista hallituksen esityksessä on se että tukitoimia kohdennetaan juuri turpeeseen vaikka järkevintä olisi keskittyä edistämään nimenomaan kotimaisen uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja sitä kautta auttaa vähentämään tuontipolttoaineiden käyttöä

esimerkiksi bioteknologia on meillä yksi ala jolla on osaamista ja erityisesti potentiaalia

tänään eläinsuojeluryhmässä kuulimme että tampereen yliopiston eläinkokeiden vaihtoehtomenetelmät ovat erittäin kiinnostavia maailmalla

taloudellista ja yhteiskunnallista hyvinvointia vertaileva oecd vertasi miten länsimaat käyttävät rahaa ympäristönsuojeluun